lepän kysymys näistä kilpailulainsäädännön tarkistuksista

meillähän on tämä valmistelutyö nyt ihan loppusuoralla liittyen tähän lihantuotannon kannattavuuskriisiin ja sen yhteydessä me katselemme sitten tarvitaanko kilpailulainsäädännön muutoksia

aivan lyhyesti tähän jatkoksi se että muun muassa tämä itämeri selonteko ja sen yhteydessä käytävät keskustelut ja pohdinnat ja toimenpiteet tähtäävät juuri tähän

yksi kysymys on tietysti tämä suomen oman lannoitetuotannon suojelu ja siihen liittyen tämä kadmiumraja jonka me olemme aikanaan hakeneet silloin kun suomi liittyi eun jäseneksi suojataksemme omaa maaperäämme

me olemme pistäneet uuteen valmisteluun toimia muun muassa meillä on tehohanke varsinais suomessa eli panostamme jatkossa täsmätoimiin joilla vaikuttavuus on paljon suurempi kuin tällä hetkellä

hoskosen kysymykseen vastaan lyhyesti että niin kuin puheenvuorossani jo sanoin ainoa kestävä tie on että korkeammat tuottamisen kustannukset saadaan ketjussa läpi tuottajahintoihin

arvoisa puhemies

ensinnäkin kuten kysyjä totesi oikeusministeriö ja ministeri on valmistellut ja tiukentamassa rikoslainsäädäntöä

me olemme nyt ennen kaikkea aika paljon tekemisissä tuon naapurimme venäjän kanssa petopolitiikan kohdalta koska sieltähän nämä eläimet kulkevat edestakaisin

me olemme tehneet sen että muutimme asetusta jolla määritellään niiden eläinten arvot jotka salametsästetään tuomittavaksi valtiolle

arvoisa puhemies

niinkään ei ole ollut ainakaan minun aikanani keskustelua tästä petoeläinpolitiikasta yhteispohjoismaisella tasolla mutta sen sijaan venäjän kanssa on koska meillä on yhteinen raja

valvonnan kohdalla on kysymys erävalvonnoista ja se on resurssikysymys

sitten ed

tämä on tietyllä tavalla valikoiva ja se on ollut ainakin yksi syy joka on meidän virkamiestemme kanssa käydyissä neuvotteluissa tullut selkeästi esille

olisin kysynyt ministeriltä kun valtion infra oytä viime vaalikaudella jo yritimme perustaa että mikä on ollut se perussyy ettei nyt ole kyetty perustamaan koska se on ainoa tie jolla me saamme lisää sitä pääomaa jolla voidaan meidän perusinfrasta tässä tapauksessa teistä ja rautateistä pitää huolta

eli tärkeintä on se että viljelijät tietävät miten ensi viikolla menetellään

arvoisa herra puhemies

tällä viikolla on julkisuudessa ollut tieto että suomi käy neuvotteluja ilmavoimien kuudentoista vanhan hawk harjoitushävittäjän myymisestä puolaan

miksi te ette ole tähän tarttuneet

puhemies

tämä herättää monenlaisia ajatuksia koska on väitetty että nämä vanhat hävittäjät ovat tulleet niin sanotusti tiensä päähän niin lentotuntien kuin myös osaksi rakenteellisten seikkojensa vuoksi

mutta jos nyt sitten kuitenkin niin kävisi että joltain osin niitä aukkoja jää niin sitten meillä on käytössä tämä asetus joka tarkoittaa käytännössä sitä että niillä alueilla joilla ei sitten sopimusta ole saatu sitä asetusta tultaisiin sitten soveltamaan

arvoisa puhemies

kysyisin asianomaiselta ministeriltä

jos kaupat syntyvät niin voidaanko jo tässä vaiheessa paljastaa onko kauppaehtoihin aikomus sisällyttää se että puola kouluttaisi uudet hawk hävittäjälennonopettajansa kauhavan lentosotakoulussa

arvoisa puhemies

samoin me vastaamme komissiolle niihin kysymyksiin jotka meille on esitetty jotka liittyvät tähän suojeluun

arvoisa puhemies

me yhdessä ministeri lehtomäen kanssa haemme ratkaisua siihen että ei tarvitsisi tehdä toimenpiteitä jotka nimenomaan heikentävät valvontaa tai heikentävät palveluja

arvoisa puhemies

on aivan totta että lihantuotannossa kustannukset ovat nousseet ja samaan aikaan tuottajahinnassa ei ole tapahtunut vastaavaa nousua mistä seuraa luonnollisesti se että lihantuotanto on kannattamatonta ja kannattavuuskriisi onkin tosiasia

jotta me voimme ne resurssit turvata tämäkin selvitys mielestäni seuraavaa hallitusohjelmaa ajatellen pitäisi tehdä koska tärkeintä on turvata ne palvelut

valtionhallinnon tuottavuusohjelma vaan tehtiin hyvin erilaisissa tulevaisuudennäkymissä

tästä syystä olen kutsunut ensi viikolla koolle sekä tuottajat teollisuuden edustajat ja kaupan edustajat ja tavoitteena on katsoa löytyisikö ketjusta yhdessä keinoja joilla tätä kustannusten nousua kyettäisiin ketjussa siirtämään eteenpäin

valitettavasti jo ennen talouden nopeaa heikkenemistä tuottavuusohjelma alkoi saada työvoimaleikkurin muodon

tuottavuusohjelmaa on muun muassa eduskunnasta käsin arvosteltu sanomalla että tuottavuutta ja säästöjä vaaditaan hinnalla millä hyvänsä

tähänhän liittyy nyt sitten oleellisena osana se tuottajatoimiala organisaatio jota olen valmistellut ja nyt sitten ensi viikolla hallituksen sisällä testataan löytyykö sille hyväksyntä ja enemmistö

haluaisin kysyä asianomaiselta ministeriltä

aikooko hallitus tehdä politiikkaa ja päätöksiä ajassa ja katsoa ettei tuottavuusohjelmalla tehdä yhtään uutta työtöntä valtion leivistä

arvoisa puhemies

ihan lyhyesti

sillä kyettäisiin varsinkin toimialaorganisaatiolla saamaan tämä ketju saman pöydän ääreen ja nimenomaan keskustelemaan siitä miten kustannukset voidaan välittää ketjussa eteenpäin koska kannattamaton tuotanto ei jatku

ymmärrän sen paineen joka siellä kouluruokailuun nimenomaan rahojen kautta on mutta liian usein jää laskematta se mikä kokonaishyöty tulee sille alueelle jos käytämmekin niitä lähiruuan raaka aineita koska silloin se euro vaihtaa huomattavasti useamman kerran omistajaa sillä alueella siitä jää se hyöty sinne alueelle ja mikä parasta lapset saavat lähiruokaa

kyllä aikoo

ensinnäkin tänään on hyväksytty valtioneuvoston riistahallinnon perustamista koskeva lainsäädäntö joka tulee huomenna presidentin esittelyssä eduskunnalle

riistanhoitoyhdistysten toimintaan tällä ei tule muutoksia eli siihen paikalliseen ihmisiä lähellä olevaan toimintaan jossa metsästäjien ja alan toimijoiden vapaaehtoisuus on tärkeä voimavara

tosiaan helsingin sanomien haastattelussa mainitut asiat ovat aivan totta ja tarkoitukseni on käynnistää metsälain valmistelun uudistus

nimenomaan järjestetään iso tilaisuus johon kaikki tahot luonnonsuojelujärjestöt mukaan lukien kutsutaan ensin keskustelemaan niistä muutostarpeista joita meillä metsälainsäädännön osalta on

sen sijaan riistanhoitopiirien ja keskushallinnon hommaa vahvistetaan ja sitä kautta ohjausta myöskin paikallistasolle saadaan lisää

metsänomistajien arvot ovat muuttuneet ja ainakin itse haluan antaa metsänomistajille jatkossa enemmän valinnanvapautta metsänhoitomenetelmiin mutta myöskin sitä että me emme enää sakotusteitse lähesty metsänomistajia vaan haetaan kannustimia keppejä ja porkkanoita

edustaja kettuselle vain oikaisen sen että tämä kemira growhown myynti valmisteltiin silloisen valtion omistajapolitiikan ohjauksesta vastaavan puolustusministeri jyri häkämiehen toimesta ja hänen johdollaan

tässä mielessä semmoiset huolet että on sanottu että nämä uudet tuottavuusohjelmat toisivat juuri tähän päivään uusia työttömiä eivät ole ajankohtaisia

arvoisa puhemies

esimerkiksi itse en tästä kaupasta tiennyt ennen kuin valtioneuvoston pöydän ääressä sen olen myöskin tuolta ministeriaitiosta viime vaalikaudella todennut

ainoa mitä itse voin tehdä on se että kokoan ketjun toimijat saman pöydän ääreen jotta löydettäisiin siihen ongelmaan ratkaisu

parhaillaan on menossa iso metsäorganisaatioiden uudistamishanke johon tämän kyselytunnin jälkeen lähden

pysäköintipaikkojen lisääntyvä tarve on johtanut siihen että paikkojen tarjoamiseen ja valvontaan on halukkuutta myös avoimella sektorilla

siellä me yritämme ratkaista niitä asioita joilla me saamme metsäkeskukset metsänhoitoyhdistykset tapio ja vastaavat vastaamaan myöskin ajan uusiin haasteisiin

kysymys sitten siitä millä tavalla jatkossa kuluttajaa informoidaan päällysmerkein on äärettömän tärkeä

arvoisa puhemies

ja yhdyn niihin kriitikkoihin jotka toteavat että tämä siilinjärven apatiitin puhtaan raaka aineen myynti tässä kaupassa on ollut äärettömän lyhytnäköistä eli se olisi pitänyt ainakin säilyttää joka tapauksessa

arvoisa puhemies

eli tämä on koko organisaation läpikäyvä uudistus jossa nämä arvot ovat keskeisellä sijalla jotka kysyjä mainitsi

suomessahan tuotantotiloilla on velvollisuus säännöllisin väliajoin omavalvonnassa nimenomaan kansallisen salmonellavalvontaohjelman mukaan ottaa näytteitä

tämä kysymys huoltovarmuudesta on sillä tavalla hyvin ajankohtainen että ilmastonmuutoshan muuttaa meidän tuottamisemme olosuhteita ja on nyt hyvä että sitä valmistellaan ministeri cronbergin ministeriössä ja selvitetään nimenomaan esimerkiksi se kuinka paljon enemmän meillä pitää jatkossa olla viljaa varastossa siltä varalta että sattuukin tulemaan yksi vuosi jolloin ei saadakaan yhtään mitään korjuuseen

minusta nyt seuraavien vaalien jälkeen hallitusohjelmaan pitää kirjata selkeästi se että me uudistamme päällysmerkintäjärjestelmää jatkossa niin että kuluttaja saa aina selville siitä syökö hän kotimaista tuotetta vai syökö hän ulkomaista tuotetta miten se tuote on tuotettu missä se on tuotettu ja erityisesti myöskin sitten mitä mahdollisia lisäaineita siinä on

tällaisessa näytteenotossa nyt ilmeni helmikuussa kahdella kolmella kanatilalla salmonellaa ja siitä käynnistyi sitten näytteenotto

ihan viime vaalikauden kokemuksesta vain kerron että kun sitä suomen turvallisuusneuvoston jäsenyyttä lobattiin niin näissä kahdenvälisissä keskusteluissa tuli selkeästi esille että niissä maissa joita me lobbasimme yksi tärkeimpiä kysymyksiä oli se että siellä maassa pitäisi olla lähetystö

tähän liittyen minusta nyt erittäin vakavasti pitää ottaa nämä valtiovarainvaliokunnan mietinnön perusteet joissa todetaan ihan oikein että me tarvitsemme pitkäjänteistä suunnittelua ja rahoitusta koska silloin hankkeet voidaan niin kuin täällä jo viitattiin valtiontalouden tarkastusviraston selvitykseen hoitaa huomattavasti halvemmin ja tehokkaammin

arvoisa puhemies

nyt tämän rehureitin kautta pyritään jäljittämään kaikki mahdollinen jotta me pystymme kitkemään pois kaiken sen mikä siellä mahdollisesti on saastunutta

sen eteen tehdään koko ajan töitä ja muun muassa eilen on selvitetty sitä että me avaamme lannoitteiden tuonnin että saadaan kilpailua aikaiseksi

mutta tässä pitää sitten valiokuntakäsittelyssä mielellään perustuslakivaliokunnan kanssa yhdessä katsoa että noudatetaan suomen perustuslain säännöksiä eikä mennä liian pitkälle

meillähän on metso ohjelma joka kulkee rinnalla talousmetsien hyötykäytön kanssa jossa nimenomaan huolehditaan siitä että myöskin eteläiseen suomeen saadaan näitä luontoarvoiltaan tärkeitä kohteita

rehutehdas on myöskin omat siilonsa ja järjestelmänsä ja valmistuskoneistonsa desinfioinut sillä tehdas on ollut kaksi päivää kiinni

minä itse asun nyt ihan sellaisen sillan vieressä joka oli neljä kuukautta peruskorjauksen alla ja sanon vaan että ei ainakaan halvaksi tullut koska liikennettä se haittasi koko sen ajan

se on ihan luonnollinen asia

eli siellä ollaan siis tarkastusten alla ihan jatkuvasti

annan valiokunnalle sellaisen vinkin että kun me elämme yhteismarkkinoilla niin nyt näitäkin asioita pitäisi tarkastella sen mukaan mitä on muualla

arvoisa puhemies

tanska täällä tuotiin esimerkkinä jossa ei peritä näitä

olen itse samaa mieltä että pitää selvittää ettei näitä perittäisi sen takia kun meillä on kuitenkin jo siitä syystä tietty takamatka suomessa harjoitettavalla luomutuotannolla että ilmasto olosuhteista johtuen meidän kasvukaudet ovat huomattavasti lyhyemmät me joudumme rakentamaan tuotantorakennukset paljon kalliimmalla ja niin edelleen